elikkä pannaanko päälaelleen koko opetusala sen takia että tällä hetkellä se tuottaa käytän hieman pahaa sanaa tasapäisiä ihmisiä tasapäisiä kansalaisia

kuitenkin toimittajat ovat pystyneet selaamaan näitä verotietoja ja on myös syntynyt palveluja joista ne on saatu tietää

minunkin on pakko liittyä ed

tämä on valitettavaa mutta minä toivon että tämmöisistä asenteista päästään eroon ja jokainen voi tukea ihan rehellisesti ja laillisesti niitä puolueita ja niitä ehdokkaita jotka katsoo parhaimmiksi

arvoisa herra puhemies

södermania siitä että hän toi esille tämän asiantuntija ojasen kannanoton tässä asiassa koska asiantuntija ojanen on erittäin voimallisesti esiintynyt tässä toisessa asiassa

tämä on sellainen järjestelmän vika tämä on semmoinen miten minä sanoisin sosiaalidemokratian luoman järjestelmän vika että mitään ei saa tehdä kukaan muu kuin yhteiskunta

yhden asian haluaisin huomauttaa kuitenkin

nyt esitetään ja tämä on nyt tässä ensimmäisessä käsittelyssä että verotiedoista poistettaisiin henkilön kotikuntaa koskeva tieto ja sen sijaan olisi vaan maakuntaa koskeva tieto

tässähän ollaan menossa aika hyvin eteenpäin koska kunnat ovat kuitenkin kaikista talousvaikeuksista huolimatta pystyneet satsaamaan tähän asiaan

kansanedustajat saavat paljon pienempää palkkaa kuin esimerkiksi eduskunnan virkamiehet jotka tässä tuotiinkin esille

yhteiskunnan pitää palvella yhteiskunnan pitää auttaa yhteiskunnan pitää tehdä kaikki ihmisen puolesta

menkääpä englantiin

tämä kyllä hankaloittaa sananvapautta erittäin paljon elikkä tietojen saamista

siellä ei pysty jatkamaan seuraavalle asteelle seuraavalle vuosikurssille jos ei ole saanut suoritetuksi edellistä vuosikurssia

mutta olisin varsinaisesti kiinnittänyt huomiota yleisradion asemaan

hekin tekevät omia ratkaisujaan omista lähtökohdistaan joita ei tietenkään aina voi pitää puolueettomina

minusta on surkea tilanne tällä hetkellä että se asia on jäänyt vaalikysymykseksi ja seuraavan hallituksen asiaksi miten yleisradion rahoitus turvataan kestävällä tavalla

kyllä tässä työssä jonkinlaisen palkkion sentään ansaitsee vaikka välillä näyttää että kansalaisten mielestä kansaneläkekin taikka kansaneläkkeen pohjaosa olisi riittävä meidän palkaksemme

kuka on minkälainen

arvoisa puhemies

millä lailla on yhteiskunnan tulonjako kehittynyt eri paikkakunnilla ja minkälainen on yhteiskunnan oikeudenmukaisuus verotuksessa

lauslahden numeroihin ja tämän tyyppisiin asioihin en ota kantaa mutta siihen minä voin ottaa kantaa ihan oulun läänin kansanedustajana ja taivalkoskella syntyneenä mölliäisenä että jonkinlainen kohtuus pitää olla siinä minkälainen on se asuinympäristö minkälainen on se kunta mistä tullaan ja miten kunta tulee toimeen verrattuna esimerkiksi helsinkiin

tämähän osoittaa sen että puheet siitä että pienituloisia rasitetaan pienituloiset maksavat eniten ovat täyttä puppua

minusta tämä lintilän komitean esitys mediamaksusta olisi ollut erittäin hyvin toteuttamiskelpoinen mutta jostain syystä sitä ei saatu tuoduksi tänne eduskuntaan

olen todella arvostellut ed

meillä maksavat suurituloiset eniten ja tämmöisenä aikana on ihan oikein että maksavat ei siinä sinänsä mitään

arvoisa puhemies

eilen hallintoneuvosto sai esimerkiksi kuulla vastaavasta järjestelmästä joka on toteutettu saksassa

joskus tuntuu kun kuuntelee tätä keskustelua että ministeri olisi kaikkein parasta kun pantaisiin koko suomi yhdeksi kunnaksi ja valtio jakaisi kaikille tarpeen mukaan ihan niin kuin neuvostoliitossa ja venäjällä ennen vanhaan

mutta päinvastoin tarkastusvaliokunta on tehnyt erittäin hyvää työtä ja kauniisti kyllä vedän tässä suhteessa sanani takaisin

jos meillä on mahdollisuus jatkossa verotusta keventää niin sen kevennyksen täytyy kohdistua työn tekemiseen ja teettämiseen ja verotuksen painopistettä täytyy silloin muuttaa välilliseen verotukseen

samoiten on kyllösiäkin todennäköisesti aika lailla ja on hyvin hankala tietää missä se on villi kuka kenestä on kysymys

saksassa on otettu nimenomaan huomioon se että mediamaksusta vapautetaan kaikkein köyhimmät taloudet ja näinhän olisi meilläkin voitu tehdä jos olisi vaan haluttu ja olisi tutkittu riittävän hyvin tämä asia

tennilä ei kertonut sitä syytä minkä vuoksi ne ovat jääneet jälkeen

minä toivon että ministeri brax pitää huolen siitä että kun tämä puoluerahoituslaki taikka jatko tähän valmistuu myös työväenyhdistysten rahoitus tulee samalla tavalla julkiseksi kuin on tulossa puolueyhdistysten rahoitus

minä olisin sitten sanonut yhden asian nimenomaan tästä mietinnöstä jossa sanotaan että tulee selvittää tulisiko eduskunnan kanslian talouden ja hallinnon tarkastus siirtää valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi

kysymys on muutamasta tuhannesta henkilöstä jotka ovat saaneet niin sanotun turvaluokituksen

aha anteeksi

tämä on sellainen tilanne että jos budjettirahoitus tulee silloin yleisradio joutuu valtioneuvoston peukalon alle ja sitä ei kyllä eduskunta varmasti salli sen takia että yleisradio on eduskunnan radio ja sillä siisti

tämä on aivan ehdoton edellytys

yhtenä ajatuksena tähän kuntien tilanteeseen olen jossakin vaiheessa heittänyt tässä puhujapöntössä ja heitän sen nyt että jos tilanne ei tästä parane niin otetaan kunnat valtion haltuun ja yhteinen kassa ja siitä jaetaan kaikille tarpeen mukaan niin kuin neuvostoliitossa jokaiselle tarpeen mukaan ja jokaiselle halun mukaan

arvoisa puhemies

tämä turvaluokituskin on annettu kahdella perusteella

valtio ja ministerit päättäjät ripulia kunnan kunnanvaltuutetuille on päättävät ja sillä sipuli ja kunnanvaltuutetut sitten tottelevat

minusta se olisi tietyllä tavalla puolueettomuuden kannalta ihan järkevä asia

ja samoiten miina sillanpään säätiön ja näitten muittenkin säätiöitten tuen ja erityisesti kansalaisjärjestöjen tuen totta kai täytyy tulla julkiseksi

onhan meillä nyt esimerkkejä siitä että kansanedustajatilintarkastajat eivät ehkä kaikin ajoin ole tehtäviensä tasalla

ainut mitä hän ei sanonut on se että meidän sosiaaliturvamme johon ovat kaikki oikeutettuja perustuu asumiseen

toinen asia on että kun eduskuntaa on arvosteltu ja puhemiehistöä ja ketä nyt on arvosteltukin siitä että tämä talo säästää liikaa niin ne arvostelijat ovat niitä jotka matkustavat ja niitä jotka minun mielestäni matkustavat liikaa

minusta se olisi erittäin hyvä tieto mutta eipä sitä vaan mistään oikein saa tietää paitsi kun laskee televisiomainoksen jossa röyhtäillään ruokapöydän ääressä ja joka onneksi vedettiin sitten pois kun se oli niin sikamainen

siellä sanotaan hyvin selkeästi että kaikkia on kohdeltava samanarvoisesti

minä sanon että liikaa

ihan lopuksi hemmilä oliko

sananvapaus ei ole pelkästään sitä että media julkaisee vaan sananvapaus on myös sitä että kansalaisilla on oikeus saada tietoa ja nyt vaarantuu tämä kansalaisten oikeus saada kunnollista tietoa

kuntien täytyy pystyä tulemaan toimeen omillaan

se että perustuslaki ei anna oikeutta erotella ihmisiä maahantulijoihin ja suomen kansalaisiin täällä asuviin niin se on teidän vikanne

ei keltään muulta tule arvostelua kuin näiltä jotka matkustavat niin että eivät muuta ennätä tekemään käväisevät täällä eduskunnassa ja sanovat että pois puhemiehen palkka

meidät kansanedustajat sieltä varmasti löydetään alta aikayksikön

heinosen puheenvuoro osoitti että varmasti yleen tarvitaan kohtuullisen järkevä tiukka hallinnointi

mutta kun tulee yleiseen tietoon se että turvaluokituksella saa itsensä piiloon niin näitä hakemuksia varmasti menee väestötietorekisteriin entistä enemmän

joka kerta kun näitä asioita käsitellään perustuslakivaliokunnassa niin asiantuntijat ovat aivan toista mieltä kuin suurin piirtein koko suomen kansa

siksi on ihan pakko jos tämä jossain vaiheessa tulee voimaan että on tietynlainen tarkastus siitä että joku instanssi tarkastaa no olkoon vaikka tietosuojavaltuutettu eihän sillä juuri muuta tekemistä ole sen että ne on tehty oikein eli että turvaluokituksen perustelut ovat oikeat

sinne tulisi media alaa syvästi tietäviä ja tuntevia asiantuntijoita jotka voivat tuoda ihan uudenlaista näkemystä myös ylen hallinnon valvontaan ja hallinnointiin

lissabonin kokouksen tärkeintä antia tietenkin oli tämä että nato ja venäjä pystyivät kartoittamaan uhkakuvat ja pystyivät myös toteamaan etteivät nato ja venäjä ole uhkia toisilleen

kun tämä järjestelmä laajenee niin meillä on kohta puolet yhteiskunnan hyväosaisista tämän turvaluokituksen takana eikä ole minkään valtakunnan tietoa miten tulonjako kehittyy ja onko verotus tehty oikeudenmukaisesti

se mihin myös haluan kiinnittää huomiota on juuri tämä mediamaksun tilanne

tämä on radikaali muutos verrattuna siihen kahden vuoden takaiseen venäjän puolustuspoliittiseen strategiaan jossa natoa pidetään ja pidettiin venäjän suurimpana uhkana

esitän edelleenkin että tämä palautetaan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn sen takia että tässä on minun mielestäni tehty hyvin ratkaiseva ja radikaali virhe kun tätä alun pitäen ei sinne lähetetty koska niin kuin minä aikaisemmin edellä sanoin tässä on kysymys sananvapaudesta kansalaisten oikeudesta saada tietoja ja median oikeudesta välittää niitä tietoja

jos muutos on todellinen niin tämähän avaa aivan uusia ulottuvuuksia paitsi euroopan turvallisuudelle myös suomen turvallisuudelle

kuten aikaisemmin sanoin ylen rahoituksen täytyy olla niin tiivis ja niin selkeä ettei enää synny tämmöistä kiistaa kuin tässä oli

tässä iässä ei oikein näin nopeisiin käänteisiin tahdo uskoa sen takia että niin yhdysvalloissa kuin venäjälläkin politiikan määräävät henkilöt eivät strategiat

minun mielestäni tämä kohtuullisen hyvin täyttää ne kaikki odotukset ja tukkii ne mahdolliset aukot joita tällä hetkellä on esimerkiksi siinä että on paljon sellaisia henkilöitä jotka eivät maksa yleisradiolupaa

sitten tähän ajankohtaiseen asiaan eli kolumniyhteistyöhön ja ruotsinkielisen aamu tvn tilanteeseen

mutta entä sitten naton ulkopuolella olevat maat

mikä on suomen ja ruotsin rooli niin natossa kuin euroopan unionissakin

siinä kyllä jätän vastauksen hallintoneuvoston puheenjohtajan kimmo sasin tehtäväksi

ja sen vuoksi ainakin minä kannatan koko ajan sitä että suomi jossakin vaiheessa ymmärtää hakea nato jäsenyyttä koska se on meidän lähestulkoon ainut mahdollisuutemme pysyä mukana niissä kehityksissä joista päätetään niin natossa kuin euroopan unionissakin

sen verran tärkeä asia tämä on ettei siinä passaa tulla virheitä

venäjä on käyttänyt tähän saakka aika mallikkaasti hyväksi sitä että se neuvottelee kahden kesken asioista eri unionimaiden kanssa mutta ei alistu eikä suostu sopimaan sitä yhteistä sopimusta unionin ja venäjän välillä

minä en hyväksy tätä perustelua sen takia että aivan hyvin jos tästä tulee tällä tavalla laki tämä johtaa siihen että nurmisten kaltaiset ihmiset hakevat jo varmuuden vuoksi itselleen tätä turvaluokitusta ilman mitään syytä ilman että olisi todella jotain uhkaa esillä

lahtela tosissaan esittää prepaid liittymän kieltämistä niin johan on esitys

arvoisa puhemies

toinen asia on että eun ja naton sisään on syntynyt tämmöisiä blokkeja

opettaja ei enää opeta vaan vanhemmat ehkä koko yhteiskuntakin on halunnut sysätä koko kasvatusvastuun kouluille ja opettajille

toinen mahdollisuus mitä te ette ole käsitellyt siellä on että otetaan ulos nämä irti nämä turvaluokituksen saaneet ihmiset tästä koko veroluettelosta ja tehdään sitten sellainen rekisteri ottaa jota voi käydä kato vaikka koko maata koskeva

ranska puola ja saksa pitävät omia turvallisuuspoliittisia asioitaan omissa blokeissaan englanti ja ranska pitävät omissa blokeissaan omia turvallisuuspoliittisia asioitaan

miten sinä opetat jos sinä joudut paimentamaan kiroilevia ja sylkeviä ja häiriintyneitä oppilaita samanaikaisesti kun sinun pitäisi opettaa

ei se nyt niin suuri asia ole että verohallinto ne erittelee pois tästä rekisteristä

kyllä jotakin täytyisi tehdä sille että perheet vastaisivat omista jälkeläisistään huolehtisivat niistä tai sitten joku muu järjestelmä keksitään siihen ettei kasvatusvastuu jää yksinomaan pelkästään koulun harteille

ei missään

siksi on erittäin hyvä asia jos suomen ulkopolitiikka suuntautuu yhteistyöhön muiden pohjoismaiden kanssa

minun mielestäni tämä on käsittämätöntä miten valtiovarainvaliokunnan verojaosto on ylipäätänsä tämmöisen lakiesityksen tuonut tänne miten ylipäätänsä on tuotu koko lakiesitys tänne

minä kuulutan takaisin en pelkästään sitä että on turvallisuuslausekkeet ja mahdollisuus tukea jos joku toinen pohjoismaa joutuu vaaraan vaan minä yksinkertaisesti toivon että jossakin vaiheessa tulee myös nordek jota koivisto aikanaan ajoi

sähköposti on paljon törkyisempi paikka ja sillä voi häiritä paljon pahemmin kuin tekstiviestillä

se on hyvä

arvoisa puhemies

akaan penttilä ei kyllä tarkoittanut sitä mitä ed

hän tarkoitti sitä että järjestelmät eri laitosten esimerkiksi laboratorion ja lääkärin välillä eivät toimi eivätkä seurustele keskenään

mutta miten tämä parannettaisiin

tämä talo on suoltanut lainsäädännön toisensa perään ja aina todetaan että tämä tieto on salainen tätä ei saa näyttää tämä ei ole julkista ja on tietosuojavaltuutetun tehtävä tarkistaa että tiedot eivät ole julkisia

paasion puheenvuorosta näistä verolinjauksista koskien kotitalousvähennystä

arvoisa puhemies

oletteko te sosialidemokraatit tehän puhuitte nyt että me sosialidemokraatit ajattelemme näin ja näin todella sitä mieltä että kotitalousvähennys on huono asia että se pitää poistaa

tätä vartenhan perustettiin sata komitea jossa oli tarkoitus saada sosiaaliturva ja työn tekeminen sille tasolle että aina työn tekeminen kannustaisi mutta näinpä ei käynyt sen takia että työmarkkinajärjestöt eivät onnistuneet pääsemään eroon niistä vanhoista asenteista joilla pitkäaikaistyöttömiä ja työttömiä yleensä tähän maahan saadaan liian paljon

tämä koko koulutusjärjestelmä rouva ministeri pitäisi kyllä laittaa jonkinlaiseen perusteelliseen remonttiin ja kysyä kuinka monta ammattikorkeakoulua kuinka monta yliopistoa ylipäätänsä suomen kokoinen viiden miljoonan kansa tarvitsee

hallintoon täytyy nyt joku järki kyllä saada eikä tässä voi ketään muuta syyttää kuin tätä eduskuntaa

minä varoin tyystin sanomasta aivan tieten tahtoen missä palveluissa olisi syytä hieman luopua tästä universalismista ettei vaan tule väärinkäsityksiä koska onhan niitä muitakin palveluita kuin terveyspalvelut

arja alho oli niin tiukasti sitä vastaan että siitä ei tahtonut tulla yhtään mitään